kallikselle vastaan ensin siihen kun hän sanoi että meidän mallissamme verotus kiristyy niillä jotka asuvat kunnissa joiden veroprosentti kiristyy

mutta kun katsoo meidän kokonaisvaihtoehtobudjettiamme tavoitteemme on nimenomaan turvata kuntatalous niin että siellä ei jouduta kiristämään veroja

pyrimme saamaan kuntatalouden kuntoon jotta kunnissa ei jouduta korottamaan veroprosentteja jotka silloinkaan vielä eivät tunnu riittävän ja näin saamme turvattua ihmisille oikeudenmukaisen tulonjaon

arvoisa puhemies

täällä päätetään vain valtionverosta tässä kohtaa kunnissa päätetään kuntaverosta ja kokonaisvaihtoehdolla pyrimme siihen että kunnat eivät joudu tekemään tämän porvarihallituksen likaista työtä

arvoisa puhemies

hallituksen esityksessä ja tässä valtiovarainvaliokunnan mietinnössä on ristiriita

en tiedä millä perusteilla tähän lopputulokseen päästään koska näköjään hallituspuolueiden näkökanta on se että verotuksen keventäminen on eri asia kuin verotuksen lieventäminen ja näiden sanojen yks yhteen synonyymiys on kuitenkin tämän esityksen taustalla

samalla kun hallitus kertoo että tällä tavoin alennettuja veroja ei voida luokitella hallitusohjelman mukaisiksi veronalennuksiksi on täysin käsittämätöntä että valtiovarainvaliokunnan mietinnössä hetkeä myöhemmin kerrotaan mikä on se peruste mikä luokitellaan hallitusohjelman mukaiseksi

jos ahvenanmaa olisi mukana eikö tämä järjestelmä takaisi myös silloin että ahvenanmaa tulisi samalla systeemillä saamaan myös sen paikkansa

täällä sanotaan että vasta inflaatiotarkistuksen ja ansiotason nousun kompensoinnin ylittävää verotuksen lieventämistä pidetään verotuksen varsinaisena keventämisenä

arvoisa puhemies

lauslahdelle

ruuan arvonlisäverokeskustelua jatketaan varmaan parin päivän kuluttua

me olemme tehneet inflaatio ja indeksitarkistukset joka tuloluokkaan nimenomaan jotta kenenkään verotus ei kiristyisi

arvoisa puhemies

tästä yhteisöverouudistuksesta verojaostossa kuultiin asiantuntijoita jotka arvelivat että me emme jää edes miinukselle vaan plussaa tulee koska se kiihdyttää elinkeinotoimintaa niin paljon

esitetään toiveita siitä että peruskoulun opetusryhmiä pienennetään kouluverkkoa tiivistetään tai pidetään vähintään siinä määrin mitä nyt on

täytyy antaa kuitenkin hallitukselle tunnustus siitä että taulukoihin valtionveron alarajaa on nostettu mikä tuo hyviä elementtejä mukaan

esitetään toiveita että lisätään näitä näitä ja näitä

meillä on omassa vaihtoehtoesityksessämme myös asumistukea lisätty sinne kaikkein pienituloisimmille koska asuminen on täysin välttämätön elementti ihmisten elämässä

työsuhdematkalipusta sen verran että verojaostossa kun kuultiin asiantuntijoita niin minä luulen että jokaiselle avautui pikkuhiljaa mikä on se malli mitä nyt esitettiin

malli on parempi kuin se tänä päivänä on ja jälleen täytyy antaa kiitosta hallituspuolueiden edustajille että neuvotteluissa löytyi vielä joustovaraa siitä ylöspäin

olemme ensinnäkin lähteneet siitä että jos joukkoliikennettä halutaan hyödyntää ja sen käyttöä edistää sen tulee olla todellinen vaihtoehto

sillä on ympäristöelementtejä sillä on myös monia muita elementtejä joita monesti hallituksen puolelta kuullaan kauniina sanoina mutta kun pyydetään todellisia toimia niin niitä ei ole

meidän työsuhdematkalippumme maksaa enemmän totta kai kuin hallituksen mutta tänään esitellyssä vaihtoehtobudjetissamme olemme tuoneet esimerkkejä niistä hallituksen esityksistä joilla se itse rapauttaa omaa veropohjaansa vielä lisää näinä aikoina kun jo normaaliverotulot vähenevät ja niitä vastaan täytyy ottaa velkaa

opposition puheenvuoroja kuunneltaessa täällä tulin miettineeksi vain sitä että niissä vannotaan ehkä paremmin että velkaa otetaan vähemmän kuin hallituksessa tai taloutta hoidetaan paremmin mutta hankkeet näyttävät kuitenkin olevan mitoitettuja ihan toiselle mittakaavalle kyllä siinä kohtaa

kalliksen logiikalla pääsemme juuri siihen että politiikalla itsellään ei ole mitään vaikutusta tai merkitystä kun sanoitte että kunnat ovat jo nostaneet veroprosentteja totta ihmeessä kun hallituksen esitys on annettu tähän taloon alkusyksystä loppukesästä

me tarvitsemme työtä me tarvitsemme työn kautta hyvinvointia me tarvitsemme verotuloja joilla ylläpidetään tätä yhteiskuntaa

on nähty miten se tulee etenemään ja tiedetään enemmistödemokratian tässä toimivan niin että hallituspuolueethan vannovat kirjan nimeen kirjan mukaan menemiseen jos tiukkaa tulee ja kunnat ovat nähneet sen tilanteen ja ovat pakotettuja siinä tilanteessa tekemään verojensa korotusta kun hallitus on sysännyt sille sen vastuun mihin sillä itsellä ei kantti riitä

mutta täytyy huomioida myös se että esimerkiksi tässä hallituksen esityksessä juuri kuntaveron perusvähennystä nostetaan mikä tarkoittaa että kaikkein pienituloisimmat tulevat hyötymään juuri siitä

vaikka kunta nostaisi sitä veroa itsessään ensi vuodelle koska tiedetään että kunnillakaan ei ole turhan paljon rahaa käytettävissä siitä huolimatta nimenomaan pienituloinen hyötyy siitä perusvähennyksen nostosta

ei niitä kiusanpäiten kerätä

pääasia on se että ne kerätään oikeudenmukaisesti ja veronmaksukyvyn mukaan jotta niitä kaikkien puolueiden peräänkuuluttamia peruspalveluita saadaan rahoitettua

sitten on tietysti se olennainen kysymys mikä on sen oikeudenmukaisuus sanan käsite ja minä luulen että tänä iltanakin tullaan siitä vielä keskustelemaan

arvoisa puhemies

pääministeri on täällä kertonut kauniita sanoja siitä millaista kehitystä on tapahtunut vuoden takaisesta

mutta voi sanoa että ymmärrämme että hengessä lienette mukana kuitenkin

filatov täällä esitti

aikanaan kerrottiin että sata komitea muun muassa laitettiin pystyyn sosiaaliturvauudistuksen tarkistamista varten mutta yhtäkkiä sata komitean esitykset tulevatkin uuteen valoon koska talouskriisi tuo omat väritteensä siihen

ja sitten lähdetään liikkeelle siitä kun sanotaan että kertokaa sitten mistä tuodaan lisää rahaa

elikkä se tarkoittanee sitä että näitä uudistuksia tiettyihin perusturvaelementteihin ei tultanekaan esittämään ainakaan sillä aikataululla kuin oli tarkoitus

nämä eivät ole kauhean monimutkaisia esityksiä mitä meillä tässä on mutta joka ikinen näistä on perusteltu joka ikinen näistä tuo sekä varoja yhteiskunnalle tai helpottaa pienituloisen asemaa

olisin kysynyt myös siitä kun pääministeri vakuuttaa että kuntataloutta tämä kriisi tulee koskemaan vasta myöhemmin mutta kunnatkin varautuvat jo tämän päivän päätöksillä tulevaan

urpilainen toi tämän julkisuuteen syytettiin siitä että nyt tämä vähentää yritysten kansainvälistä kilpailukykyä

kun täällä vedotaan siihen että valtio elvyttää ansiotuloveron alennuksella muun muassa ja kun tätä kautta kuultiin kun ei anneta rahaa sininen kuntiin ei anneta rahaa riittävästi niin tiedetään myös että kuntatalouteen tulee jännite kuntatalouteen tulee tarve korottaa veroja ja sitä kautta se iskee entistä kovemmin kaikkein pienituloisimpiin

kiviranta niitä pitää olla

kaikki tiedämme äskeisen kyselytunninkin perusteella sen että talous on epävarmaa ja talouteen tullee muutoksia myös verotukseen tullee muutoksia jo jossakin vaiheessa tätä vaalikautta mutta täytyy muistaa että tämä talousarvio tai tämä tuloverolaki on kuitenkin tehty parhaan tiedon mukaan mitä silloin on ollut

hallitusohjelmassa kirjattiin eräällä tavalla asia hallituksen esitykseen se tuli toisella tavalla taidettiin tehdä täydentävää siitä ties minkä tulkintojen jälkeen

sitten olisin vielä kysynyt siitä kun täällä puhutaan palkkamaltista miten hallitus näkee sen koska eri hallituspuolueet ovat yksi toisensa jälkeen aina sanoneet että tupoa ei tule tehdä tupo ei ole hyvä asia ja nyt vaaditaan kuitenkin sopimusta puhutaan siitä samasta sisällöstä mihin tupo on aikanaan johtanut

hallituksen ministeri valtiovarainministeri katainen monesti sanoo että odotetaan ruotsista tuloksia

aika kallista hintaa maksetaan niitten tulosten odottelun kanssa kun samaan aikaan vaikka ei vielä käännettyyn arvonlisäverojärjestelmään suoraan mentäisikään tiettyjen valvontaelementtien vahvistaminen ja niiden tehostaminen toisi kuitenkin yhteiskunnalle verovaroja lisää enemmän kuin niihin panostetut varat mutta tämä ei näytä kiinnostavan valtiovarainministeriä lainkaan

jos ei käytetä sitä termiä niin minkä eron näette nyt tällä teidän tämän päivän vaatimuksellanne olevan siihen nähden minkä olette aiemmin kiistäneet jopa kieltäneet ja vaatineet että sellaista sopimusjärjestelmää ei tule ylläpitää

sen takia olisi ollut erittäin mielenkiintoista kuulla ja nähdä se perustuslakivaliokunnan lausunto miten siinä olisi punnittu tämä hallituksen esitys ja myös sen suhde olemassa olevaan tilanteeseen koska oma henkilökohtainen näkökantani on että se on enemmän periaatekysymys kuin prosenttiyksiköistä kiinni mikä on ongelmainen ja mikä ei ole ongelmainen

käännetty arvonlisäverojärjestelmä on kuitenkin käyttöön otettu jo monissa muissa maissa ja todettu kuitenkin paremmaksi ja oikeudenmukaisemmaksi kuin mitä nykyjärjestelmä nyt on

tästä yksi sellainen hyvä esimerkki on raamisopimus joka saatiin aikaan ja jonka mukaan myös tehtiin täydentävä esitys tähän tuloverolakiin

ja voi sanoa että monet rehelliset yrittäjät ovat sanoneet myös sitä että kun saadaan vapaamatkustajat pois niin kaikkien taakkaa kyetään helpottamaan silloin ja kaikki yritykset ovat samalla tasolla ja silloin myös sitä kautta saadaan sitä oikeudenmukaisuutta tähän järjestelmään

mutta arvoisa puhemies hyvin erikoinen tapa on hallituksella tuoda tämä esitys korvaamaan sitä sukupolvenvaihdosesitystä

jos tässä taloudellisessa tilanteessa kun tuntuu että kaikkien keinojen mitä hyödynnetään ovat ne verotuksen kautta tai suorina tukina tai muina rahavirtoina tulisi tukea työllisyyttä olla jossain määrin elvyttävää kannustavaa niin perintövero ei ole todellakaan sellainen jolla on mitään tekemistä näiden työllisyystoimien taikka talouden dynamiikan kanssa

siksi ihmettelen että erityisesti juuri tässä taloustilanteessa hallitus on valmis laittamaan joitakin kymmeniä veroeuroja juuri tähän mihin se ei olisi niitä laittanut ellei tälle sukupolvenhuojennusesitykselle olisi käynyt niin kuin kävi

jälleen kerran meillä on rakenteet olemassa meillä on velvoitteet olemassa kun katsottaisiin perään että kaikki noudattavat yhdessä sovittuja sääntöjä ja pikkuisen sinne luotaisiin myös valvontaelementtejä että juuri sielläkään ei vapaamatkustajia pääsisi olemaan

hallituksessa monet vuodet vastuussa

kunnallisen perusvähennyksen osalta täytyy muistaa se että tästä on puhuttu useamman vuoden aikana ja silloin kun puhutaan ylipäätään siitä miten pienituloisia ihmisiä voidaan auttaa kaikkein eniten

nyt on hyvä tulla huutamaan tänne sitten etenkin vielä kun olette kiristämässä hallitukseen verrattuna ihan keskituloisen verotusta ja vähän sen allekin olevan

viime hallitus elvytti veronalennuksilla lainarahalla

filatov totesi ja nyt hallitus esittää myös valtion verotaulukkoihin alarajan nostamista mutta pienituloiset ihmiset maksavat myös kuntaveroa

niin kuin sanoin vaikka hallitus tarkastelee taloustilannetta varmasti tulevaisuudessa niin itse en usko siihen että arvonlisäveroprosenttia tullaan nostamaan koska sillä jos jollain on kielteisiä vaikutuksia nimenomaan kaikkein pienituloisimpiin ja siitä on myös tutkimustulosta olemassa

ja perusvähennyksen noston kautta saadaan parhaiten autettua juuri niitä kaikkein eniten tarpeessa olevia ja sitten yhdistettynä vielä tähän työttömyysturvalain esitykseen kuten ed

me teemme sen pitkäjänteisesti kestävästi ja nimenomaan niin että kaikkein heikompiosaisiin on kysymys ennalta ehkäisevistä toimista tai tämmöisistä korjaavista toimista tänä päivänä ei puututa koska me emme halua jättää ihmistä heitteille

filatov sanoi saamme vähennettyä byrokratiaa ei niin että ihminen joutuu menemään toimeentulotukiluukulle hakemaan etuisuuksia vain maksaakseen veroja

arvoisa puhemies

tämä on erittäin odotettu esitys tänne saliin

kyllä luulisi että jossain määrin perusjärjen käyttö on sallittua ja yhteiskunnan varojen ohjaamista voitaisiin järjestää järkevämmin niin että ei eri rahavirroista täydy hakea rahaa viedäkseen niitä toisaalle vaan niin että jokaisen toimeentulo olisi taattu turvattu edes minimitoimeentulotasolla ja niin että yhteiskunnan velvolliset viranomaiset hoitaisivat kenties rahaliikenteen sitten itse taustalla ja lähtökohtaisesti ensisijaisten etuuksien tason täytyy olla riittävä

ei siitä niin kauaa aikaa ole kun ministeri katainen tuolta ministeriaitiosta sanoi tästä ongelmasta kysyttäessä ja siihen ratkaisua haettaessa että tähän on olemassa vain yksi ratkaisu ja se on tuloveron alennuksen korkeimpien veroasteiden laskeminen

ja täällä puhuttiin siitä että toivon mukaan harmaa talous ei lisäänny

kaikkein pienituloisimmat eivät pysty hyödyntämään kotitalousvähennystä vaikka sille olisi tarvetta

mutta nämä lapsivähennyskysymykset ovat myös ongelmallisia sitä kautta että ihmisten eri tulotasot vaikuttavat siihen kuka kykenee saamaan vähennystä ja aina verovähennysten kautta järjestetyt etuudet kohtelevat eri tavoin eri tulotasoilla eläviä ja silloin voi joku pienituloinen jäädä taas huonompaan asemaan koska ei ole taas mitään mistä vähentää

voi sanoa että onneksi on tämä kokonaisverotyöryhmä hetemäen johdolla josta tämä esitys tuli ohi kataisen aikaisempien kommenttien